jos yksimielisyydestä luovuttaisiin keskeisiä päätöksiä tehtäessä niin katsotaanpa kehen se kohdistuu

se käytännössä tarkoittaisi sitä että suomelta ja eräiltä muilta pieniltä euromailta jotka ovat noudattaneet tasan tarkkaan niitä pelisääntöjä mitä on annettu otettaisiin päätösvalta ja ne maat jotka ovat rikkoneet näitä sopimuksia voisivat meitä kuulematta meidän rahojemme turvin tehdä päätöksiä euroalueella

minäkin toivon että euro voitaisiin pelastaa

hallitus kaikesta huolimatta tekee voitavansa saadakseen kantansa myös siellä läpi

sen jäsenyyteen kykenemättömät on kuitenkin päästettävä eurosta eroon

arvoisa puhemies

holtittomasti lainoja jaelleiden sijoittajien on suomalaistenkin veronmaksajien sijasta aika maksaa viulunsa itse näiden lainoittajien pitää maksaa nuo viulunsa itse

ja kun se on sitä säätövoimaa sitä arvokkainta ja puhtaina maalista ei ole merkkiä puhtainta mahdollista sähköä niin kyllä todellakin sen käyttöönotto hallitusti on perusteltua ja paikallaan

vielä näistä yritystuista

se on kyllä erityisen nerokas juttu että kannatetaan hyviä yritystukia ja vastustetaan huonoja yritystukia eihän sen selvempi tietysti voi ohjelma olla

tämä suunta pitää kerta kaikkiaan voida muuttaa

pankkeja kaatuu ja jos kaatuvat ja näiden kotimaiden hallitukset haluavat pelastaa nämä pankit niin se on näiden maiden hallitusten asia eikä meidän pidä olla siinä millään rahoitusvälineellä mukana niitä rahoittamassa

jos ei hallituksella ja oppositiolla näiden neuvoteltua yhteisestä paperista ja pantua siihen selkeästi yhteisen tahdon ole erityistä tarvetta tulkita ja kun meillä on erittäin vahva sitoutuminen siihen että se tehdään mikä paperiin on kerran laitettu niin eikö se riitä

viime kädessä tästä on kysymys

siis me antaisimme päätösvallan niille jotka ovat yhteisiä pelisääntöjä rikkoneet ja me jotka olemme eläneet oikein sen vallan menettäisimme

mutta siinä viitataan kyllä myöskin tähän tulvakysymykseen

tässä vielä toistamiseen sanon sen että minusta on erittäin hyvä että hallitusryhmät myös ovat tässä asiassa ottaneet tiukan kannan ja on äärimmäisen tärkeää että hallitus huomenna ja ylihuomenna pitää tästä kiinni

jos se sitten olisi hoidettavissa tavalla joka samalla tuo lisää vettä energiatarpeisiin onko se niin hirveän huono asia

on ilman muuta selvää että imfn kautta joudutaan näiden maiden uusi alku varmistamaan mutta silloin kun ne ovat ulkona eurosta ne ovat huikean paljon kilpailukykyisempiä siinä tilanteessa ja toisaalta silloin käy niin että silloin ne pankit jotka ovat tolkuttomasti rahoittaneet joutuisivat sitten kaatumaan äsken kerrotulla tavalla tai menettämään ja niiden kotivaltiot sitten päättävät miten näiden kanssa menetellään

kannatan ilman muuta olen kaiken aikaa kannattanut sitä että turvetta meidän täytyy ja kannattaa käyttää niin kauan kuin ylipäänsä meillä on fossiilisia polttoaineita mahdollisuus käyttää aina mieluummin turvetta kuin tuontipolttoaineita fossiilisia tuontipolttoaineita

se että esimerkiksi kemijärvi ja rovaniemi täyttyvät tulvavedellä kun tulvia taatusti tulevaisuudessa tulee siitä pitää ilmastonmuutos huolen ei se voi olla hyväksyttävää

arvoisa puhemies

me pidämme kyllä erittäin tiiviitä yhteyksiä komission jäseniin ja muun muassa andris piebalgs oli kesällä varta vasten tutustumassa tilanteeseen suomessa ja minulla on se käsitys että piebalgs on hyvin ymmärtäväinen näitä suomen näkökohtia kohtaan ja ymmärtää sen mitä turve energian raaka aineena on

täällä on monia sellaisia lisäpanoksia jotka sijoittuvat maantieteellisesti lähinnä tänne eteläisimpään suomeen samaan aikaan kun sellaisista rahoista mitkä ovat maakuntien kehittymisen kannalta tärkeitä leikataan monesta eri kohdasta

minkä tahansa organisaation uudistaminen tapahtuu sillä tavalla yleensä yleensä todellakin että ensin on strategia ja sen jälkeen tulee rakenne

ja ne suunnitelmat mitä siellä nyt on tehty lähtevät siitä että tämä niin kuin lakikin itse asiassa velvoittaa ja eurooppalainen normistokin siihen on taustalla olemassa pitää jollakin tavalla ratkaista

te voitte olla sitä mieltä että kun tässä tulikin nyt kolme vuotta se onkin rukkaset mutta ihan vilpittömästi voin sanoa että kun on päädytty kolmen vuoden jatkoon niin minä ainakin olen ja koko hallitus olemme sitä mieltä että se oli tosi hyvä ratkaisu

ensin pitää olla arvio siitä mitkä ovat ne haasteet siinä toimintaympäristössä missä toimitaan ja millä tavalla suurin piirtein edetään ja sen jälkeen katsotaan minkälainen rakenne tarvitaan siihen kaikkeen tehtävään mitä aiotaan hoitaa

mutta meidän neljän lapsemme kohdalle nyt käytän tällä kertaa omia perheenjäseniäni esimerkkinä joista kolmella on useita lapsia sattuu erittäin monia leikkauksia

totta kai komissiolla on edelleenkin tärkeä rooli mutta me yritämme saada ei vain komissiossa asialle ymmärtämystä vaan myöskin sitten ministerineuvoston piirissä ja useamman ministerineuvoston piirissä ei vain energianeuvoston vaan myöskin sitten ympäristöneuvoston piirissä ja tehdä myöskin hyvää työtä parlamentissa olevien monien tämän asian hyvin ymmärtävien suomalaisten europarlamentaarikkojen kanssa

palaan nyt vielä siihen ehkä sen verran kuitenkin että todellakin tarvitaan monia toimia puurakentamisenkin edistämiseksi

otin puheeksi myöskin sen mahdollisuuden että pitäisi varautua siihen että euro jossakin vaiheessa kuitenkin sitten hajaantuu tai hajoaa jollakin tavalla

nyt en ole ihan varma onko edustaja kerennyt käydä lävitse sitä sopimusluonnosta mikä on olemassa

arvoisa puhemies tämä on väärä painotus

siinä tänään julkistetussa paperissa valtioneuvoston kannanotossa oli kansainväliseen yhteisöön vaikuttaminen niin että puun ikään kuin ilmasto ominaisuudet huomioitaisiin vielä painokkaammin kuin ne tällä hetkellä huomioidaan

sen takia vain sen verran sitä turvetta kuin sen käyttö sen puun oheispolttoaineena on välttämätöntä

suomella pitää olla suunnitelmat siitä ja siihen miten siinä tilanteessa voitaisiin menetellä ja arvio siitä onko omalla markalla silloin ja niissä oloissa mahdollista elää

miksi näin

se on ihan toinen tarina niin pitääkin olla näitä sanktioita pitää olla mutta ei siitä ole kysymys vaan kysymys on siitä tuleeko myöskin suomen finanssipolitiikka sen keskeiset veroratkaisut sen keskeiset menoratkaisut jollakinkaan tavalla läpikäytäväksi eun komissiossa onko niin että me menetämme niistä asioista ainakin osan sitä asiallista puhevaltaa mikä meillä tällä hetkellä on

toinen ja viimeinen asia iso kokonaisuus liittyy siihen onko meidän uskottava siihen mitä valtiovarainministeri sanoo siihen että ei voida arvioida että talouskasvu voisi olla yhtään enemmän kuin hänen paperissaan on sanottu

siellä on monia parlamentaarikkoja jotka todella ovat tehneet hyvää työtä mutta urakka on loppuunkäsitelty ja suunnitellun työntää että a

valitettavasti hallitus sitä nyt vähän huonontaa eiramaattisesti huonona mutta jouluverhonnut

tällä hetkellä huomioidaan puun kannalta puun kanssa kilpailevien rakennusmateriaalien päästörasite tai ilmastorasite mutta ei anneta puulle suoraan mitään erityistä privilegiota ihan sillänsä että se on juuri puuta

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällä mietinnön ei nyt dramaattisesti huononna mutta jonkun verran huonontaa kuitenkin

tuolla mentaliteetilla toimiminen eduskunnan luovuuden tai näkemysten ikään kuin nonsaleeraaminen väite että ei voida saada talouteen millään muilla toimilla kuin niillä mitä hallitus on tehnyt minkäänlaista parempaa kasvua pitää kerta kaikkiaan ja toistamiseen sanottuna heittää nurkkaan

minusta on paikallaan että hallitus tuo selvityksen siitä miten se työnantajana menettelee tässä tapauksessa ei vain valtioneuvosto itselleen vaan eduskuntaan joko tiedonanto tai ilmoitus tai joku vastaava menettely

monet eurooppalaiset maat sitä synkästi ja aika vahvasti vastustavat kun ne katsovat että se etu syntyy puulle jo kertaalleen siitä että näitä muita raaka aineita rasitetaan

ei niin että siihen pyritään vaan niin että jos se tapahtuu että euro tavalla taikka toisella hajoaa emme ole tumput suorina vaan meillä on pohdittu tie miten siitä eteenpäin

tämä vaarahan nyt on olemassa niissä luonnoksissa mitä on esitetty tämän taloudellisen integraation syventämiseksi

tähän ed

juurikkalan puheenvuoroon pohdintaan siitä missä määrin vastuita voidaan osoittaa omistajayhteisöille jotka siis omistavat tätä luvanhaltijayhtiötä siitähän ed

uinnin

mutta mielestäni tällä puun periaatteellisella ikään kuin erityisoikeutuksella on kyllä jo sijansa ja tilansa

joo

kiviniemi

jos me pääsemme sille ja pikkuisen yli puolen prosentin lisä meidän talouskasvuun tarkoittaisi sitä että sopeutustarpeeseen se tekisi noin puolen miljardin euron parannuksen pelkästään se että saadaan noin puolen prosenttiyksikön parannus talouden kehityskuvaan

jos minä tässäkin lakiesityksessä otan sellaisen pienen riskin ja yritän kertoa omin sanoin sen mistä on kysymys enkä lukea tuolta mietinnöstä vaan yritän kuvata niin kuin maallikkona näen miten tämä järjestelmä tällä hetkellä on ja miten sitä tässä aiotaan kehittää

tämä on aika problemaattinen asia

nämä luvanhaltijat ovat siis hakeneet lupaa niissä olosuhteissa jolloin ei ole tätä mahdollisuutta ollut ja tässä mielessä tällaisen merkittävän uuden vastuun sälyttäminen näille omistajille on jo juridisesti me olemme tästä paljon keskustelleet myöskin tämän lain valmistelun yhteydessä vaikea en tiedä onko se täysin mahdoton asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

me ymmärrämme että kittilä on matkailun merkittävä paikkakunta jonka veroista ei ole suomessa kovin monta toista ja joka saa kunnan tuloista ihan merkittävän osan nimenomaan matkailuelinkeinosta

meidän yritysten viennin rahoitushan tapahtuu sillä tavalla että meillä finnvera on keskeinen sen rahoituksen lähinnä ennen kaikkea sen takuujärjestelmän yhtiö jonka kautta valtio on kanavoinut sen viennin rahoituksen ja tuen jo pitkän pitkän ajan

mitä ne ovat ne kasvun eväät

kittilän kunnan edustajat vierailivat luonani ja he kertoivat että siitä kaivannaistoiminnasta mikä heillä tällä hetkellä on kun suurikuusikko euroopan suurin uusi kultakaivos on siellä lähtenyt liikkeelle tulee kuntaan jo kutakuinkin yhtä paljon rahaa kuin se laajaksi ymmärretty matkailutoiminta kuntaan tuottaa

en ala siitä väittelemään mutta se on paljon vaikeampi asia kuin on tämän pariisin sopimuksen mukainen vastuitten tuntuva laajentaminen kuin myös se askel mikä tässä nyt otetaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

äskettäin otettiin käyttöön uudelleen vientiluotto osakeyhtiö joka on finnveran sataprosenttinen tytäryhtiö joka erityisesti keskittyy nyt sitten viennin jälleenrahoitukseen

asiasta

belgiahan yritti tässä voitavansa tehdä ja kokosi isot laajat kokoukset koolle mutta ei onnistunut

nyt tämän esityksen ehkä se tärkein asia on se että kun varsinkin näinä vaikeina aikoina tehdään vientikauppoja ollaan monesti sellaisessa tiukassa kilpailutilanteessa jossa onnistuakseen niin se on s defensenin laskeneen jouni kero hikisen vientihankkeen laskennallinen kannattavuus voi olla siinä mitenkä nyt sanoisikaan rajamailla jolloin päätöksentekijä finnvera joutuu ottamaan aika suurta riskiä

asia lähetettiin hallintovaliokuntaan

tämähän ei sinänsä ole eu asia mutta huolimatta siitä että se ei sitä ole niin siitä syystä että tässä poolissa on niin moni unionin jäsenmaa mukana tässä poolissa viini ei tästä syystä belgia yritti parhaansa mutta ei valitettavasti onnistunut

arvoisa puhemies

annan suuren arvon että ministeri vaivautui kommentoimaan ja vielä kun tämä ei ole hänen vastuualuettaankaan niin sitä suuremmaksi tuo arvo silmissäni ja mielessäni nousee

lipponen peräsi tavallaan sen kysymyksen perään miksi tämä strategia ei pidä sisällä sitä miten eri luonnonvaroista ihan oikein tehdään sitten niitä teollisuustuotteita

ei saada kunnon todellista kasvua aikaiseksi ja tämä on ilman muuta asia joka pitää eduskunnan ottaa vakavasti ja rakentaa vaihtoehto tälle hallituksen linjaukselle näiltä osin

ja kun näin kävi päätös hallituksen sisällä oli se että teemme tämän kansallisena ratkaisuna niin pitkälle otamme askeleen vastuitten lisäämiseksi kuin me nyt kohtuudella voimme tehdä

ja se nousee suureksi senkin takia että eihän tällaiseen kysymykseen voi kovin järjellistä vastausta antaa

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron tässä äsken edustaja sirenin käyttämän puheenvuoron tai sitä ennen käytettyjen puheenvuorojen johdosta mukaan lukien ministerin puheenvuoro

keskusta lähtee siitä että esimerkiksi niitä myyntituloja mitä hallitus nyt on päättänyt tu louttaa nimenomaan valtionvelan lyhennykseksi kerta kaikkiaan kannattaa runsaammin käyttää uuden kasvun luomiseksi

keskustelu on päättynyt

nyt on haluttu tällä lakiesityksellä selkeyttää tätä riskinkantoa sillä tavalla että silloin kun on tämmöisistä erityisen riskialttiista hankkeista niitten rahoituksesta siis takauksesta kysymys finnvera tuo nämä päätökset valtioneuvostoon työ ja elinkeinoministeriöön ja tämä vie ne talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan ja tällainen riskiarvio suoritetaan poliittisella tasolla

ei ole kunnon puolustusta hankkeelle jota hallitus yrittää tuolla kentällä viedä kaiken aikaa eteenpäin

ne ohjelmat ovat erikseen

lähde

minä sanon vain lyhyesti että minusta tuo hanke on tälle kansanäänestysinstituutiolle kerta kaikkiaan isku päähän

kyselevät yksin kahdeskymmenes

vaikea kuvitella kenen oivallus tämä on ja missä demokratiaa tai kansanvallan vahvistamista käsitelleessä komiteassa tai työryhmässä tai tiedeyhteisössä tai tutkijayhteisössä tällaista on esitetty

jo pelkästään sillä että hiilen tuonti lopetetaan ja kotimaiselle energialle raivataan tilaa kansallisilla omilla ratkaisuilla me vauhditamme kasvua vähintäänkin yhden prosenttiyksikön kymme nyksen verran

jos jollakin vientihankkeella esimerkiksi työllisyyden tai kyseisen yrityksen ylipäänsä suomen kannalta on jotain erityistä merkitystä vaikka siihen liittyisikin suuri riski niin tällä järjestelyllä nyt sitten selkeytetään sitä riskinkantosysteemiä otetaan osin siitä finnveran normaalista riskinkantoproseduurista ja siirretään sitä tämän poliittisen arvion perustalle

sattuuko ministeri tietämään onko joissakin noista erilaisista yhteisöistä jotka äsken mainitsin kukaan koskaan esittänyt tai ainakaan kollektiivisesti nuo mainitut yhteisöt esittäneet tällaisen seudullisen kansanäänestyksen käyttöönottoa

noin omin sanoin sanottuna suurin piirtein tässä on kysymys tästä

minä rauhoittuisin ensi yön ajaksi jos minä kuulisin että joku on edes joskus ajatellut koska se on mielestäni niin hölmö esitys että minä luotan kuitenkin että sellaisia ei ole ajateltu

tämän tapaisesti suurin piirtein tähän saakkakin on toimittu

muutamissa tapauksissa taakse jääneitten vuosien aikaan käsiteltiin asiaa tasavallan hallituksessa tai sen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa ihan ilman että siinä oli varsinaisia tällaisia selkeitä säädöksiä että tuossa kohtaa pitää näin menetellä

uutiset talouden kehityksestä viime viikoilta kuukausilta ovat olleet positiivisia

keskusteluun on

asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan jolle tulevaisuusvaliokunnan ottawa los de la mer keskustelua varten esitellään vain tätä puolta vähän

tämä on myöskin finnveran henkilöstön kannalta ihan hyvä sen johdon kannalta ihan hyvä menettely että näiltä osin tällä tavalla menetellään